tänään näissä keskusteluissa on varsinkin keskusta hyvin voimakkaasti tuonut esiin tarvetta kääntää tätä linjaa

kaksi vuotta sitten kun tämä asia käytännössä ratkaistiin ja polku valittiin keskustan teot olivat hiirulaisten tekoja

tällä kertaa meillä on vakuudet

ja nyt sitten kaiken tämän täällä kuullun viisastelun ohi on hyvä katsoa että yksi ainutkaan euromaa ei halunnut kaataa tätä ei ainutkaan

jokainen maa totta kai miettii omasta näkökulmastaan tilannetta

olisihan se ollut aikamoista jos suomi ainoa maa jolla on vakuudet olisi kaatanut koko tuon järjestelmän ja sanonut että hei meillä on vakuudet mutta siitä huolimatta me olemme sitä mieltä että me tiedämme paremmin kuin te ja käännämme euroopan johonkin sellaiseen jonka lopputuloksesta ei voida tietää

nyt tässä kakkospaketissa on se hallittu velkajärjestely jota oppositiosta on moneen kertaan vaadittu

siihen ykköspakettiin luottaminen oli alun perinkin todella outoa koska kreikka oli valtio jossa oli vuosikausia väärennetty julkisia tilastoja jossa luotiin paketti josta jokainen asiantuntija näki kilometrin päähän että tämä ei voi kestää

nyt tässä paketissa on jotain järkeä ja syytä luottaa

nyt tämä kortti kannattaa katsoa koska onnistuessaan tämä voi nostaa koko euroopan huomattavasti parempaan tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

nimittäin jos katsotaan perussuomalaisen puolueen historiaa niin sieltä löytyy konkurssia tuulta ja tuiverrusta ja näin runollisesti niinä hetkinä jolloin koko perussuomalainen puolue mahtui yhteen taksiin timo soini taisteli päättäväisesti vei perussuomalaiset läpi niiden vaikeiden aikojen ja vei teidät kaikki vihreämmille poliittisille laidunmaille

nyt näitä laivavertauksia on tässä paljon käytetty ja minun korviini kuulostaa vähän siltä että nyt kun eurooppa laiva on myrskyssä ja siellä pilssivesi vähän heiluu niin koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä on siellä pelastusveneissä liivit päällä odottamassa koska päästään pois

olisihan se nyt ennenkuulumatonta että suomi ainoana jolla on vakuudet yhtäkkiä sanoisi että ei tästä mitään tule ja sitten me kaadamme tämän koko kuvion sen takia että on kaikkien salaliittojen

tosiaan timo soinin puheenvuoroista olen ymmärtänyt että perussuomalaiset on smpn henkinen jatkaja mutta nyt kun jalonen kertoi että näin ei ole niin pitää korjata näkemyksiä

itsekin olin mukana kun hallitusta rakennettiin ja siinä oli toiveita saada vaaleissa voittaneita mukaan jotta ne ihmiset jotka ovat lähteneet politiikkaan uudetkin innostuneet olisivat saaneet äänensä kuuluville

itselläni ei ole päivääkään kokemusta oppositiokansanedustajana en tiedä minkälaista se on mutta ulospäin vaikuttaa ja kuulopuheet omilta kollegoilta meidänkin ryhmästämme ovat siihen suuntaan että vaikuttaminen on kovin tuskaista

tämä ei ole vinoilua eikä tämä ole kuittailua vaan minun mielestäni on sääli että tästä euroopasta on tullut niin iso periaatteellinen kysymys että se estää tämmöisen luontevan poliittisen yhteistyön hallituspohjavaihtoehtojen rakentelun ja niin edelleen

ei tarkoita että siellä olisi jotenkin eletty holtittomasti kuin pellossa vaan siellä nyt on jätetty tekemättä asioita joita vastuulliset päättäjät tekevät

itse olin syksyllä piilaaksossa tapaamassa amerikkalaisia sijoittajia jotka kertoivat että tällä hetkellä osaavan ohjelmointi insinöörin saa edullisemmin espanjasta kuin kiinasta ja he miettivät juuri toimintojensa siirtämistä aasiasta espanjaan

toisaalta on hyvä huomata euroopan keskuspankin aktiivinen rahapolitiikka

tuhansia miljardeja on jaettu rahaa käytännössä olemattomalla korolla ja se alkaa näkyä investointeina tekemisenä luottamuksen palautumisena

se on mahdotonta

maailman ulkomaankauppatase on aina nolla